jos katsoo mikä tässä nyt käsittelyssä olevassa lakiesityksessä on erityisen hyvää voi sanoa että ainakin se että tässä vaiheessa selkeästi saadaan integraatio perustason ja erikoistason palveluiden ja sitten toisaalta sosiaali ja terveyspalveluiden mukana toteutettua ja näille vastuullisille tuotantovastuualueille riittävän suuret väestöpohjat

sen lisäksi rahoitus kootaan jo tässä vaiheessa yhden kanavan kautta ja toteutetaan kehysohjauksen kaltainen rahoitusohjaus jossa näillä tuotantovastuualueilla tai näillä voimaan jäävillä viidellä järjestämisvastuualueella ei ole avointa piikkiä suhteessa kuntiin

vain tätä kautta me turvaamme julkisen talouden kestävyyden ja sitä kautta turvaamme edelleen laadukkaat sosiaali ja terveydenhuollon palvelut myös tulevina vuosina

on tärkeätä että palveluiden kustannustaso ja myös palveluverkko elävät tämän tasauksen mukana ja tämä on varmaan sitten toimeenpanossa yksi niistä haasteista

on myös selvää että tältä pohjalta palveluketjut paranevat ja tätä kautta palveluiden saatavuutta voidaan todella parantaa

täytyy sanoa kuten itse asiassa muutamat kollegat kuppilakeskusteluissa ovat todenneet että kyllä näiden viiden sote alueen järjestämisvastuualueen rooli jää varsin epäselväksi tässä esityksessä

kieltämättä tämä julkisen tuotannon nostaminen näin vahvaan rooliin herättää pelon julkisesta tuotantomonopolista kustannusten läpinäkyvyyden katoamisesta ja kilpailun puuttumisesta enkä nyt viittaa vain tuotannolliseen kilpailuun yksityisen ja julkisen sektorin välillä vaan ylipäätään siihen että julkiset tuotantoyksikötkin kilpailisivat keskenään

toki arvostan suuresti ministeri huovisen vakuutusta ja panemme sen merkille että jatkossakin kilpailu säilyy ja monituottajamalli on voimassa

voi kysyä myös miksi tämän prosessin myötä jälleen kerran on jumiuduttu väittelyyn ideologiseen väittelyyn siitä onko tuotanto julkisen vai yksityisen sektorin tehtävä

meillä on pienituloisille heikommin toimivat julkiset perustason palvelut ja meillä on erinomaisesti toimivat yksityiset perustason palvelut niille joilla on varaa niistä maksaa

ei voi olla mielestäni niin että julkinen kuntien itsehallinto ylittää palveluiden yhdenvertaisen saamisen tarpeen ja perustuslain vaatimuksen tästä

uskon että ministeri huovinen on varmistanut että perustuslain mukaiset haasteet tässä esityksessä on huomioitu ja se siis voidaan säätää

sen lisäksi näen että rahoitusmallin uudistaminen seuraavalla vaalikaudella on ensiarvoisen tärkeää ja toivon niin kuin äsken peräänkuulutin että avaamme aidosti ei vain kilpailun vaan suomalaisten mahdollisuuden valita itse mistä he perustason palvelunsa hankkivat julkisten peruspalveluiden osalta koska niitä me kaikki täällä puolustamme

on syytä muistaa että se mikä jollekulle on ajankäytön vaihtoehtojen lisääntymistä ja elämänsisällön parantumista voi toisille tarkoittaa sitten jatkuvaa hektisyyttä ja kiirettä mihin ministerikin viittasi

mutta selonteko kuitenkin osoittaa yksiselitteisesti että ylivoimainen enemmistö kansalaisista on pitänyt tätä aukioloaikojen laajentumista erittäin hyvänä ja enemmistöä on mielestäni tässä syytä kuunnella

aukioloaikojen laajentuminen ja se että ne seuraavat ihmisten elämän tarpeita on tärkeää myös jatkossa mutta kyllä nyt tässä tilanteessa varmasti tärkeintä olisi alueellisten erojen ja näitten ihmeellisiltä tuntuvien poikkeuslupabyrokratioiden loppiaista koskevien sellaisten pois saaminen

ei ole mitään tolkkua että erinäköisillä subjektiivisilla hihavakioilla kaupat saavat olla auki hämeessä ja jossain muualla eivät tai lapissa ja sitten vastaavasti toisaalla eivät

tältä osin toivotaan kyllä valtiovallalta toimia

hallitus kokoontuu huomenna puolivälitarkasteluun ja ensi kuussa edelleen budjettikehysriiheen

voi todeta että tämä valtiontalouden tarkastusviraston finanssipolitiikan tarkastuksen puoliväliraportti ei voisi olla meillä käsittelyssä juuri parempaan aikaan ja ylipäätään voi todeta että on sangen arvokasta ja hienoa että vtvn kaltainen riippumaton taho tarkistaa ja arvioi paitsi finanssipolitiikan toteutusta myös sen kestävyyttä ja linjaa suhteessa siihen mitä hallitus on itse päättänyt

meillä on kilpailukyky ja kasvuhaaste joka osaltaan nojautuu globaalitalouteen mutta myös meidän etenkin valmistavan teollisuuden kilpailukykyhaasteeseen ja tätä kautta talouskasvun ennuste on varsin matala

kolmanneksi on ehkä se kaikkein haastavin julkisen talouden kestävyysvaje joka johtuu siitä että pysyväisluonteisesti tulojen ja menojen välillä vallitsee epäsuhta

arvoisa puhemies

suomi on tosiaan vaurastunut kansainvälisen kaupan seurauksena ja sen vuoksi ennen kaikkea meidän etumme on välttää uusi kriisi ja tukea euroopan kehitystä

ja jos tästä asiasta ei ole tässä salissa erimielisyyttä niin kysyisinkin kuinka tätä pakettia vastustavien mielestä euroopan kehitystä sitten tulisi tukea jotta uudelta kriisiltä vältyttäisiin

arvoisa puhemies

ehkä tähän viimeksi mainittuun kaikkein selkeimmin todetaan että finanssipolitiikan välittömät sopeutustoimet eivät yksinään riitä takaamaan julkisen talouden kestävyysvajeen taklaamista

on selvää että kun tätä autoverotuksen rakennetta muutettiin niin hinta ja kohonnut vero enemmän saastuttavissa autoissa ja vastaavasti alempi verotaso vähemmän saastuttavissa autoissa uusia autoja hankittaessa ohjasi ihmisten kysyntää

tässä vtv viittaa rakenteellisten uudistusten tarpeeseen vieläpä niin että kun rakenteelliset uudistukset usein vaativat aikaa niin päätöksiä tulisi tehdä nopeasti

sitä en ihan ymmärtänyt miten tämä nyt hyväksyttävä esitys pakottaisi joitain hankkimaan uusia autoja

ennen vaaleja totesitte että lamoja tulee ja lamoja menee

eihän se niin tee vaan siinä vaiheessa kun perheet harkitsevat mitä uutta autoa he ovat hankkimassa kun kerran ovat autoa hankkimassa nimenomaan tähän millainen auto hankitaan voidaan vaikuttaa

kyllä tämä verotuksen ohjausvaikutus niin että vähäpäästöisyyttä suositaan on ehdottoman kannatettava ja se tässä vielä voimistuu

ettekö todella esitä mitään konkreettista vakauden turvaamiseksi

itse näkisin että tässä tilanteessa eläkeiän nostaminen toisaalta työurien pidentäminen myös alkupäästä ja keskeltä olisivat tarvittavia rakenteellisia uudistuksia

on lisäksi hienoa että nyt valiokunnan toimesta on etenkin näihin koulukuljetuksiin käytettävien taksien osalta tuota verovähennystä korotettu

tähän voi esittää toiveen myös työmarkkinaosapuolille ja sen lisäksi hallituksen jo alulle panemat ja eteenpäinviemät kuntasektorin ja sosiaali ja terveydenhuollon rakenteelliset uudistukset täytyy viedä määrätietoisesti loppuun

toisaalta vtv toteaa että tarkastusten perusteella finanssipolitiikan säännöistä keskeisintä eli tätä valtiontalouden kehyksissä annettua menosääntöä on noudatettu mutta kehysten ja finanssipolitiikan sääntöjen kattavuus on kuitenkin liian suppea näiden kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi

ja kun edessä on todennäköisesti hitaamman talouskasvun kausi niin menosääntö ja tasapainotavoitteet olisi tärkeää tulevilla vaalikausilla mitoittaa suhteellisen varovaisen talouskasvun mukaan

kuntatalouden kestävyyden arviointi toisaalta arviointi kuntien tehtävistä ja velvoitteista on erittäin tärkeää ja näkisin että hallituksen tulee olla hyvin pidättyväinen uusien kunnille langetettavien velvoitteiden suhteen

itse kannatan näistä tätä jäljimmäksi mainittua koska nyt meillä tulisi panostaa kasvuun ja nimenomaan tällainen enkelisijoittamisen verokannustin siihen kannustaisi

kysyisin edustaja pekkariselta miten sitten keskusta ei omassa vaihtoehtobudjetissaan esittänyt merkittävämpää tasapainotusta kun te täällä sitä peräänkuulutatte

arvoisa puhemies

tämä raportti valtiontalouden tarkastusvirastolta antaa varsin hyvän ja läpileikkaavan kuvan finanssipolitiikan vallitsevista tosiasioista

samassa puheenvuorossa perustelette lisämenoja ja toisaalta peräänkuulutatte vastuullisempaa talouspolitiikkaa

itse kyllä allekirjoitan sen että talous on valitettavasti heikompaan suuntaan menossa ja luultavasti joudutaan kiperiä ratkaisuja vielä tekemään

viitaten tasavallan presidentti niinistön tässä salissa toteamiin sanoihin tekemättä ei voi jättää toivon todella että näitä ohjenuoria käyttäen hallitus huomenna ja edelleen budjettikehysriihessään tekee määrätietoisia ja suoraselkäisiä päätöksiä

kokoomus sanoo kyllä vahvoille ja demokraattisille peruskunnille kyllä lähellä kuntalaisia päätetyille ja järjestetyille sosiaali ja terveydenhuollon ratkaisuille ja kyllä uusille tavoille tuottaa palveluita silloin kun ne tulevat edullisemmaksi

sen sijaan keskustan aiemmin vahvaan peruskuntaan perustunut näkemys on vaihtunut nyt vaatimuksiin uusista hallinnontasoista ja tähän oppositiopolitiikan evoluution huipputuotteeseen harvesterikotikuntamaakunta malliin

tämä mallin nimi lienee syytä lyhentää hakotiemalliksi sillä täälläkään ei nyt ole käynyt selväksi kannattaako keskusta terveyspalveluiden järjestämistä maakuntatasolla vai kuntatasolla

arvoisa puhemies

edustaja mattilalle voi todeta että tähän hallituksen talousosioon sisältyy esitys siitä että näitä konsernin emoyhtiöiden konsernilainojen verojen vähennysoikeuksia rajataan nimenomaan jotta tämä verojen kiertäminen saadaan kuriin ja tässä voi viitata myös täällä sosiaali ja terveystoimen alalla toimiviin yrityksiin joten siltä osin hallitus toteuttaa vastuullista politiikkaa

arvoisa puhemies

hallituksen toimien osalta voi yhtyä täällä jo esitettyihin kehuihin työmarkkinatuen tarveharkinnan poistosta niin ikään isyysvapaan uudistuksista

minulla on ollut tähän asti se käsitys että sinänsä näistä perusprinsiipeistä haasteista esimerkiksi kaupunkiseuduilla ollaan opposition ja hallituksen kesken varsin yhtä mieltä siitä että kasvavilla kaupunkiseuduilla esimerkiksi sellaisia ongelmia jotka liittyvät maankäyttöön näihin sote palveluihin tai vaikkapa sosiaaliseen segregaatioon asumiseen elinkeinopolitiikkaan pitäisi kyetä katsomaan isompina kokonaisuuksina koko sillä yhtenäisellä työssäkäynti ja elinalueella

hallitusohjelmassahan todetaan että palveluiden kustannusten ja laadun vertailua sekä läpinäkyvyyttä kehitetään selvittämällä ja edistämällä sitä tukevia käytäntöjä ja kokeiluja ja tämä ruotsissa useissa kunnissa käytössä oleva malli varmasti olisi yksi joka hyvin edistäisi kuntapalveluiden kustannustietoisuutta ja niitten vertailua

olin käsittänyt että keskustan malli on nimenomaan maakuntamalli johon nämä kysymykset siirrettäisiin katsottavaksi kun hallitus ajaa tätä peruskuntiin pohjautuvaa mallia

mutta nyt keskustan edustaja saarikko kertoi täällä että sinne kuntaan jäisikin siis maankäyttö osa sosiaali ja terveydenhuoltoa ja itse asiassa keskeinen osa näistä haasteita aiheuttavista kaupunkiseutujen kysymyksistä

on tietenkin kaikille selvää että valtion verotulot ovat vähentyneet ja julkinen talous on epätasapainossa ja siitä näkökulmasta toki se että valtion verotuloja pyritään lisäämään on ihan arvokas ja kannatettava tavoite mutta oikeastaan tämän esityksen osalta näitä muita positiivisia puolia on aika vaikea löytää

on nimittäin myös niin että tässä ajassa etenkin uusimman tutkimustiedon valossa päästöjen vähentäminen on asetettava keskiöön ja sitä kautta vihreä energiapolitiikka varmasti kärsii jos päästöttömiä energialähteitä ruvetaan lisää verottamaan

nyt käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä esitetään makeisten jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteveron korotusta painotus vieläpä niin että virvoitusjuomien veroa korotetaan enemmän sillä nykyisin näitten valmistevero on alhaisempi

oikeastaan kolme neljäsosaa veron tuotosta kerättäisiin suomalaiselta vesivoimalta ja voi kysyä mikä järki on päästöttömien energialähteiden lisäverolla tässä ajassa

kolmanneksi voi nähdä kun suomen talous on haasteiden keskellä että erityisen olennaista ovat suomalaiset työpaikat investoinnit ja suomalaisen teollisuuden kilpailukyky

voi helposti nähdä että tällainen ylimääräinen lisävero päästöttömän energiantuotannon osalta heikentää investointiympäristöä

kun tämän päästökaupan perusperiaate on nimenomaan tukea päästöttömiä energiamuotoja niin voi nähdä että jollain tavalla ristiriita tämän veron ja globaalin energia ja ilmastopolitiikan tavoitteiden välillä on selvä

kuitenkaan pidemmälle katsottuna ei voi nähdä että tällainen tuotenimikkeisiin perustuva valmistevero olisi välttämättä se kaikkein paras tapa ratkaista näiden tuotteiden verotusta

sen lisäksi nyt käsittelyssä olevassa esityksessä voimalaitosten rakennusten ja rakennelmien veron perusteena ovat jälleenhankinta arvot

itse näen että laajemmin tulisi asiaa selvittää ja pyrkiä kohti yleistä sokeriveroa ja tätä voi katsoa oikeastaan kahdesta näkökulmasta

voi kysyä millä tavalla nämä oikein kuvaavat päästökaupasta saatua niin sanottua ansiotonta voittoa eli onko tämän veron peruste ylipäätään oikea

ensinnäkin kilpailuneutraliteetin ja yritysten ja suomalaisten työpaikkojen näkökulmasta tuntuu erikoiselta että emme verota keksejä mutta verotamme makeisia emme verota pullapitkoja mutta verotamme jäätelöä

esimerkiksi mankala yhtiöiden osalta tämä lisäkustannus siirtyy suoraan osakkaiden maksettavaksi

tästä näkökulmasta nämä tuotteet jotka aidosti kilpailevat keskenään pitäisi saada yhdenvertaiseen asemaan

esimerkiksi täällä helsingissä voidaan suoraan laskea että pelkästään kunnallisen energiayhtiön kautta lisämaksu helsinkiläisille vuosittain on yli miljoona euroa joka ikinen vuosi

toisaalta myös terveyspoliittisesta näkökulmasta laajempi sokerivero olisi perusteltu

liikalihavuus etenkin nuorten keskuudessa on kasvava ongelma myös suomessa ja valmisteverossa tulisi tämän pelkän fiskaalisen tavoitteen sijaan tai sen ohella olla vahva terveyspoliittinen tavoitteenasetanta

sen jälkeen voi päätyä vain lopputulokseen että kilpailukyky on asetettava keskiöön ja näen että nyt itse asiassa energiapolitiikassa kannattaisi ottaa juuri päinvastainen suunta ei välttämättä pisteverojen lisäämisen muodossa vaan pikemminkin niin että tuettaisiin päästötöntä uusiutuvia energialähteitä hyödyntävää energiapolitiikkaa

arvoisa puhemies

nykyisellä tuotenimikkeeseen perustuvalla verolla on esimerkiksi tilanne se että limonadia verotetaan mutta niin verotetaan kivennäisvesiäkin ja tältä osin ei voi nähdä huonona kivennäisvesien juontia koska niissä ei sokeria ole

sen lisäksi toki toivon laajemminkin että kaikki uudet investoinnit päästöttömiin energialähteisiin suomessa muodostuvat kannattaviksi

on myös huomioitava että näin ei ole laajassa mittakaavassa vielä tehty

pidänkin perusteltuna että selvitetään mahdollisuudet laajemman sokeriveron käyttöönottoon mutta tässä tilanteessa jossa fiskaalisesta näkökulmasta politiikkaa tehdään pidän kyllä tätä veronkorotusta perusteltuna

toivon että yksikään ydinvoimakeskustelussa viime aikoina esillä ollut hanke ei ole puoluepoliittisen tai poliittisen arvioinnin kohteena vaan toivon että niissä keskitytään puhtaasti kustannusten ja tuottojen analyysiin mikä ei ole poliittinen kysymys vaan sijoittajien itsensä arvioitavissa

kuitenkin soinin analyysissa on nyt tietynlainen ajoitusongelma koska pankkeja tulee pääomittaa ennen kuin päästetään euroopassa mahdollinen kreikan velkojen uudelleenjärjestely etenemään

toisaalta edustaja soini samassa yhteydessä on äärettömän tärkeä tehdä päätökset sitovat päätökset ja korjaukset siitä millainen euroalue on tästä eteenpäin tulevaisuudessa

euroalueen purkaminen ei tässä tule kysymykseen joten on tärkeää käydä keskustelua siitä millainen valvonta seuranta ja sanktiot tähän kasvu ja vakaussopimukseen oikein saadaan

edustaja soini ilmeisesti kannattaa sitä että suomi pääomittaa ranskan ja saksan pankkeja koska valitettavasti me emme tässä parlamentissa voi tehdä päätöksiä saksan parlamentin puolesta

joten nyt todella edustaja soini peräänkuulutan vastuullisuutta

ei pidä leikkiä näin vakavilla asioilla

arvoisa puhemies

olen itse vakaa heteroavioliittojen kannattaja ja siitä syystä ja sillä rinnastuksella kannatan tasa arvoista avioliittolakia koska olen myös samaa sukupuolta olevien avioliiton kannattaja

jo avioliitossa olevien asemaa tämä kansalaisaloite tai sen hyväksyminen ei millään tavalla muuttaisi

itse asiassa ajattelen itse niin että oma avioliittoni heteroavioliitto voisi muuttua paremmaksi kun toteaisin että elämme nyt vaimoni kanssa sitten avoimemmassa ja tasa arvoisemmassa suomessa

toiseksi totean vielä edustaja soinille että kokoomuksen puoluekokous on hyväksynyt tasa arvoisen avioliittolain ja kokoomus siis puolueena tällä puoluekokouskannalla kannattaa aloitetta

arvoisa puhemies

edustaja pekkariselle voi todeta että oikeastaan kahdesta suuntaa

niin kuin puheenvuorossani totesin mikäli edustaja pekkarinen sen tarkkaan kuunteli tämän veron antama poliittinen viesti vähentää halukkuutta investoida päästöttömään tuotantoon

niin kuin varmasti kaikki tietävät investointipäätökset energiatuotantoon ovat poikkeuksellisen pitkäaikaisia ja myös tuotot niistä saadaan vasta vuosien kuluttua joten tästä näkökulmasta jatkuvuus ja ennustettavuus ovat niitä keskeisiä elementtejä joilla voimme tukea investointeja päästöttömään tuotantoon

sen lisäksi vero nostaisi yhtiöiden rahoituskustannuksia koska liiketoiminnan kannattavuus heikkenee tämän veron takia ja on aivan selvää että jos liiketoiminnan kannattavuus heikkenee niin yleisellä tasolla se silloin vähentää investointihalukkuutta

eli vaikka tämä vero kohdistuukin olemassa oleviin laitoksiin ei uusiin investointeihin niin välillisesti se kuitenkin vähentää investointihalukkuutta uusiutuvaan energiatuotantoon päästöttömään energiatuotantoon ja tämä on erittäin huono viesti

tässä keskustelussa on esitetty muutamia argumentteja kansalaisaloitteen vastustamiseksi sekä muutamia vastauksia näihin mielipiteisiin

on sinänsä ihan arvokasta että edustaja pekkarinen täällä avoimesti toteaa että häntä ei huolestuta tämä esitys

to tean todellisuudessa merkittävimpien lasten etuja ajavien järjestöjen kuten mlln pelastakaa lapset ryn unicefin ja lastensuojelun keskusliiton asettuneen tukemaan tätä lakia

on toki selvää että jos vaihtoehtona olisi ollut se että näihin uusimpiinkin laitoksiin kohdennetaan tällainen perusteeton pistevero tai tuleviin investointeihin niin se olisi ollut vielä mittaluokkaa suurempi ongelma

kysyisin ehkä vielä minkä takia sitten tällainen pistemäinen lisävero nimenomaan päästöttömälle energiatuotannolle joka selvästi valuu näiden energiayhtiöiden omistajien maksettavaksi ja sitä kautta heikentää kilpailukykyämme miksi näkisimme tämän nyt erityisen perusteltuna tässä ajassa jossa kilpailukyky on haasteiden keskellä muutenkin

viimeiseksi totean edustaja kivelälle että on itse asiassa monia tutkimuksia siitä millainen talouskasvuvaikutus on sillä miten sukupuolivähemmistöjä kohdellaan

toivoisi myös tässä edustaja pekkarisen uudelleen määrittelemässä keskustan konkretiassa että sitten ihan momenttikohtaisesti esitettäisiin siitä paksusta keltaisesta kirjasta mistä sitten otetaan koska edustaja sipilä se konkretia kun menosopeutusta tehdään ei ole otsikoita

te varmaan entisenä yritysjohtajana tiedätte että se että yrityksessä vaikkapa työpäiviä sujuvoitetaan ei vielä kuluja siellä yrityksessä yhtään leikkaa

se mikä on itsestäni huolestuttavinta on se että nyt tuntuu vallitsevan oppositiossa sellainen ajatus että vmn kasvuennustetta voitaisiin poliittisesti peukaloida ja tästä sanon ihan vakavissani että tällä on pitkä perinne ja pitkä konsensus

arvoisa puhemies

meillä siis on tämä yhteinen tahtotila jota olette ministeri pitkään peräänkuuluttanut mutta oikeastaan ainoa merkittävä toimi tällä kaudella on ollut omavastuukorkojen puolitus jolla ei ole kyllä rakennettu tälle seudulle yhtään uutta vuokra asuntoa

toisaalta milloin valtioneuvostolle esitellään väestönsuojien rakentamisvelvoitteesta luopuminen ja esteettömyysmääräysten kevennys

kolmanneksi kannatatteko te pääkaupunkiseudulla kuntaliitosta mikä todella ratkaisisi tätä kunnallista kaavoitusta ja tätä kautta myös asuntopulaa tällä seudulla